mutta sen totean tuohon äskeiseenkin eläkeläisiin liittyvään keskusteluun että samalla kun katsomme toimeentuloa meidän pitää katsoa myös palveluita

mutta sitten tämän koko keskustelun osalta totean että kyllä näyttää olevan niin että oppositiossa äärimmäisen nopeasti unohtuu se minkälaista on työskennellä hallituksessa kun täällä sanotaan että te olette tätä tehneet väärin olette tehneet olette leikanneet olette tehneet huonosti

sitä kysyn ministeri risikolta kun te olette täällä tiedän että teidän osallanne teidän tontillanne on vain pieni siivu näistä asioista itse asiassa tähän eläkelainsäädäntöön liittyen

olen ihan varma että me kaikki olemme tämän sosiaalihuoltolain tavoitteista yhtä mieltä ja varmasti myös näistä keinoistakin pitkälle mutta se on totta että tämä julkisen rahoituksen osuus on kyllä semmoinen kysymys joka askarruttaa mieltä että löytyykö sitä riittävästi toteuttamaan näitä tavoitteita ja esityksiä mitä tässä on tehty

mielestäni hallitus teki tässä arvovalinnan palauttamalla vanhan ajattelun työttömyysturvan ensisijaisuudesta suhteessa muuhun perusturvaan ja tätä keskustan eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä

mutta minun ja keskustan evästys on että nämä toimet mitä esitetään ovat riittämättömiä ja odotamme hallitukselta kokonaisvaltaisempaa esitystä

kannattaa ruveta vähän miettimään sitä minkälaista se toiminta siellä on

minä en ole todellakaan sanonut sellaista enkä käytä sitä sanaa ja jos te olette sillä tavalla ymmärtänyt että puhuisin että ette puhu totta niin pyydän kyllä sitä teiltä anteeksi

toiseksi haluan omalta osaltani ottaa esille sen että ihmettelen aina sitä mikä on tämän lain suhde sitten muihin erityislakeihin vaikka omaishoitolakiin perhehoitolakiin tai vanhuspalvelulakiin ja sitä kautta myös ylipäänsä laki asetus ohje suositus mikä on mitäkin

mutta minusta kun täällä nyt vaaditaan puhumaan totta niin kannattaa myös katsoa sitä minkä verran pitkin vuotta laitetaan rahaa

emme hyväksy sitä että lisäpanostukset suunnataan suurille ja kasvaville kaupunkiseuduille ja samaan aikaan maakuntien seutukuntien ja haja asutusalueiden yhteydet rapautuvat ja liikkuminen vaikeutuu

mutta sen sanon että minä en ole tässä salissa ainoa henkilö jolle tämä eilinen julkisuuteen tullut lista olisi ollut ihmetystä herättävä

eli kun tiedämme miten heikossa kunnossa valtiontalous julkinen talous tällä hetkellä on niin se on kyllä aika hyvä rajoite sille että hallituksella ei tule olemaan intohimoja antaa lisää tehtäviä

mielestäni eduskunnassa sen enempää kuin julkisuudessakaan ei ole riittävällä tavalla kiinnitetty huomiota siihen keiden toimeentulo hallituksen toimesta erityisesti paranee

voin sanoa että ei pelkästään tällä viikolla vaan pitkin syksyä ja täällä myös budjettikäsittelyssä te otattelitte edustaja kanervan kanssa myös näistä mikä on mitäkin ja mitä uudelleenarvioidaan

hallitus tarjoaa kaupunkiseuduille toimenpiteitä ja rahoitusta ja muualle järjestelmien uudelleenarviointeja kustannustehokkuutta ja määrärahaleikkauksia

kun viittasitte näihin kuntien kustannuksiin että hallitus ei sellaisia halua lisää antaa niin onko mahdollista että vielä antaisitte vanhuspalvelulakiin pykälämuutoksen jolla sidottaisiin henkilöstömitoitus lakitasoisesti

etkö edes teemu seininä

mutta olen tänään käynyt kyllä keskustelua henkilökohtaisesti mikael aron kanssa tästä asiasta ja kertonut liikennepoliittiset näkemykset että se ei välttämättä olisi hyväksi ja vedonnut siihen että he ehkä pohtisivat sitä vielä uudestaan

sen takia tässä nyt näitä asioita tivataan ja toivon että vielä täällä oppositioedustajalla voi olla mahdollisuus jatkossakin tivata

kuitenkin kaikkein heikoimmassa asemassa ovat ne työttömät jotka eivät saa minkäänlaista perusturvaa puolison tai vanhempien tulojen vuoksi

se on se mitä minä voin tässä tehdä mutta tämä asia on yhtiön käsissä minun mielestäni tämä kysymys on loppukesän jälkeen seuraa kysymys jos

kaupunkiseutujen alueiden ja ihmisten eriarvoisuus näkyy investoinneissa perusväylänpidon yksityisteiden ja joukkoliikenteen rahoituksessa sekä veropolitiikassa

hallituksella olisi ollut mahdollisuus korjata tilanne poistamalla työmarkkinatuen tarveharkintaisuus mutta poliittista tahtoa tähän ei löytynyt ja sen takia tässä jo edellä esiteltiin tämä aloite työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisesta

ne ovat lähteneet tietysti meidän koko ministeriöistämme eli substanssiministeriöistämme eivätkä valtiovarainministeriön kunta tai alueosastolta tai budjettiosastolta ja näistä on se kokonaisuus muodostettu

arvoisa puhemies

jo viime keväänä kun tämä kehyspäätös hallitukselta tuli keskusta välikysymyskeskustelussa kertoi että emme hyväksy lapsilisän leikkausta se voidaan tehdä tupakkaveron korotuksella

näyttää kyllä siltä että hallituksen sisällä on ryppyjä rakkaudessa muuallakin kuin täällä laulun sanoissa

on hämmästyttävää että näistä supistuvista rahoista hallitus kuitenkin siirtää rahaa pisara radan suunnitteluun sekä suurten kaupunkien maankäytön asumisen ja liikenteen kehittämiseen

juuri tästä syystä sekä tuotantoeläinten osalta että sitten myös lemmikkieläinten osalta saattaa tulla tilanne että me emme pystykään sitten turvaamaan eläinlääkäripalveluita myöskään niille tuotantoeläimille

olen ollut huomaavinani että pääministeri kyllä on ollut sitä mieltä että se oli hyvä alku mutta riittämätön ja myös tämä kuntauudistus on asia joka teillä on aivan keskenänne siellä sekaisin se on sekaisin kuin jokisen eväät

teidän aikananne on nyt tullut käytäntö että ensin leikataan tehdään leikkauksia ja sitten haetaan näitä verovähennysmalleja ja se ei kyllä ole oikein

minä jaan tämän ajatuksen siitä että tämä ei ole yksinkertainen

tämä on ollut julkisuudessakin esillä ja olen käynyt keskustelua tästä sekä finavian että myös trafin kanssa ja minulle on heidän puoleltaan vakuutettu että se järjestelmä toimii

nyt te hetki sitten sanoitte että olette asettamassa työryhmää jossa pohditaan näitä verovähennyksiä

mutta on syytä myös kysyä sitä onko se kohdennettu oikealla tavalla ja keskustan eduskuntaryhmän mielestä ei ole

meidän pitää jokaisen kysyä siinä tilanteessa kun julkista taloutta korjataan se kysymys mistä kaikesta kunta todellakin vastaa

minulla ei ole syytä epäillä että he eivät puhuisi niin kuin asia on

kysyn teiltä

millä tavalla te uudistatte työttömyysturvajärjestelmää yksinkertaisemmaksi ja sellaiseksi että aina kannattaa ottaa lyhytaikainenkin työ vastaan ja ettei se sosiaaliturva heti jää siitä pois

onko todellakin niin että kunnan on pystyttävä myös osoittamaan lemmikkieläinten osalta eläinlääkäripalvelut

miten yhdistätte palkan ja lyhytaikaisen työn vastaanottamisen

kaikki olemme varmasti siitä samaa mieltä että vaalilain tekeminen sellaiseksi että olisi tasapainoinen vaalipiirijako suhteellisuus toteutuisi hyvin ja välimatkat olisivat vielä kohtuullisia on tietysti erittäin vaikeaa sen kaikki me myönnämme

he ovat tehneet sopimuksen taas euroopan meriturvallisuusviraston kanssa aluksi kolmelle vuodelle ja sitten kolmelle optiovuodelle siitä että tämä pohjoisen itämeren meriturvallisuus ja öljyntorjunta asia olisi kunnossa

arvoisa puhemies

kasville tästä lisäinformaatiota

kun nyt on puhuttu paljon siitä että pienet puolueet eivät pysty menestymään niin kyllä minusta meidän kannattaa muistaa myös se mitä tapahtui viime huhtikuussa

korostan sitä että meidän tehtävä on nimenomaan saada näitä muita itämeren reunavaltioita mukaan siihen että he myös investoivat tähän öljyntorjuntakalustoon

silloin näimme että myös niistä pienistä korkean äänikynnyksen vaalipiireistä voi tulla kansanedustajia läpi ilman vaaliliittoja kuten kävi vaikka minun omassa vaalipiirissäni pohjois karjalassa

mitä tulee tähän pääministerin puheeseen tästä ennalta ehkäisevästä työstä niin muistutan siitä että teimme tällä vaalikaudella hallituksen meriturvallisuusohjelman ja siinä on käyty aika yksityiskohtaisestikin läpi sitä gofrep järjestelmää ja sen edelleen kehitettäviä järjestelmiä joilla ennalta ehkäistään alusten törmäämistä

arvoisa puhemies

selonteon mukaan raideverkon supistamiseen on mentävä ja hallitus aikoo arvioida myös suomen lentoasemaverkoston kattavuuden

nyt täytyy toimia sillä tavalla että komissio nopeasti ihan lähiaikoina arvioi sen mitä voidaan tehdä tehdäänkö uusi esitys vai haetaanko europarlamentin kanssa kompromissiesitystä

edustaja rajamäelle

teillä on jonkinlainen ongelma siinä että asutte kahden maakunnan rajamaastossa

arvoisa puhemies

tämä on todella ongelmallinen nimenomaan suomen yrittäjäkuljettajien kannalta ja ylipäänsä tässä on isosta periaatteesta kysymys

no kyllä mutta tämä kuuluu että te olette kovin siellä rajamäki rajaseuduilla nyt kyllä näissä omissa argumenteissanne

lähdetäänkö yrittäjyyttä säätelemään yrittäjän työpanosta

arvoisa puhemies

kuten tuossa edellä jo liikenneministeri omassa esittelypuheenvuorossaan toi esille direktiivissä sanotaan että ajo oikeus tulee sitoa ajokykyyn eikä numeraalisiin vuosiin

minä sanon teille kun te puhuitte siitä että maakunnat säilyvät itsenäisinä että minä en voi mitään sille että kyllä minua ainakin epäilyttää se että teidän presidenttiehdokkaanne paavo lipponen on jo moneen kertaan tuonut julkisuuteen sen että itä suomeen pitäisi muodostaa yksi itä suomen maakunta

ensinnäkin haluan kiittää valiokuntaa perusteellisesta ja myös kriittisestä työstä kun te olette käyneet vierailulla näissä laitoksissa ja tutustuneet myös niihin fyysisiin olosuhteisiin mistä tässä on kysymys

tässäkin kohtaa hallitus rikkoo surutta ohjelmansa lupausta vähentää alueellista eriarvoisuutta

uskon niin että tämä perusteellinen käsittely myös tämän lakiesityksen täällä ollessa vie asioita eteenpäin

arvoisa puhemies

jos meille tehdään itä suomen vaalipiiri niin eikö se niin ole että tästä sitten olisi helppo mennä eteenpäin ja muodostaa se yksi itä suomen maakunta

arvoisa puhemies

se on nähty näitten liikennehankkeitten osalta olipa kysymys tämmöisestä kunta kaupunkivetoisesta hankkeesta tai valtiovetoisesta hankkeesta

kieltämättä tuntuu siltä että ei olisi pohdittu mutta tässä näin talonpoikaisesti kyllä ajattelen että kun kesäaikaan meillä nyt on erityisen valoisaa niin ne heijastimet eivät välttämättä ole niin hyödyllisiä ainakaan tuolla sisävesillä ja pienveneitten osalta

eli tämä hallituksen esitys joutuu tämmöisen kriittisen tarkastelun kohteeksi sikäli mikäli ja niin uskon kun se menee täällä salissa läpi ja myös nämä ponnet mitä valiokunta on tehnyt asiaa omalta osaltaan edesauttavat

tässä edustaja harkimo kertoi näistä pääkaupunkiseudun isoista liikennehankkeista jotka viime vaalikaudella siinä liikennepoliittisessa selonteossa hyväksyttiin

te sanoitte että ei ole toimivaa maakuntajakoa

nyt hallitus on leikkaamassa työnantajan maksamia kilometrikorvauksia omaa autoaan käyttävän työntekijän työtehtävistä aiheutuvista matkoista

no minä sanon kyllä että pohjois karjalassa kyllä ajatellaan että se maakunta on hyvä kompakti ja siellä pärjätään vaikka on pitkät välimatkat sieltäkin valtimolta sinne kesälahdelle saakka ja vaalipiiri on sama

syyhän on siinä pitkältikin tämä koskee myös raidehankkeita esimerkiksi vaikka länsimetron osalta että yleensä tehdään niin että on niin sanottu yleissuunnitelma ja sitten tehdään tarkempi tiesuunnitelma ja sitten on rakennussuunnitelma jonka aikana ne todelliset kustannukset sitten tulevat esille

mutta haluan tässä puheenvuorossa tuoda esille että eduskunta oli viime vaalikaudella aktiivinen nimenomaan näiden kuorma autonkuljettajien ja myös linja autonkuljettajien yläikärajan poistamisen osalta

hänellä ei ollut mahdollisuutta osallistua tällä kertaa tähän keskusteluun mutta hän on minulle myös suullisesti useaan kertaan sanonut että hän haluaa olla viemässä tätä hyvällä tavalla eteenpäin ja nämä ponnet myös sitä velvoittavat

kilometrikorvaukset eivät ole perusteetonta etua tai mukavuusajelua

en ole koskaan kokenut omassa maakunnassani että olisi jonkinlaista tämmöistä ongelmatiikkaa tämän maakunnan toimivuuden kannalta

siihen tietysti liittyy muun muassa tässäkin salissa jo kymmenkunta vuotta sitten päätetty turvaliivien käyttö se että liiviä käytettäisiin ja noudatettaisiin kaikin puolin varovaisuutta

huovinen viittasi niin on juuri näin että imo on erittäin tärkeä toimija kokonaan täällä meriturvallisuuden alueella ja tähän meidän meriturvallisuusohjelmaan liittyen on tehty erillinen toimenpideohjelma ja totta kai ne toimenpiteet joita otetaan käyttöön on hyväksyttävä myös siellä imossa ja näin tullaan tekemään

minun mielestäni meidän täytyy kyllä kaikkienkin kiinnittää huomiota siihen että tämä suunnittelu olisi realistisempaa ja pysyttäisiin paremmin näissä kustannuksissa

on hallitukselta outo arvovalinta että oman auton käytöstä kuritetaan mutta vapaa ajallaan arvokkailla työsuhdeautoillaan kaasuttelevat eivät hallitusta kiinnosta

kun sanoin että pidän tätä menettelytapaa ja eteenpäinmenoa osaparlamentarismina niin kyllä se kuulkaa sitä on

siellä ei ole aina tyhjää tilaa missä liikutaan

mutta haluaisin kysyä erityisesti edustaja harkimolta ja kokoomukselta kun te viime vaalikaudella olitte kanssamme hallituksessa ja kannatitte myös tätä valtion infra oyn perustamista mikä siinä mättää miksi se ei mene siellä hallituksessa eteenpäin

sitten tämän hankkeen osalta totean sen että tämähän oli täällä selonteon mukaisessa hankkeessa ja näyttää siltä että juuri siitä syystä että tämä on levinnyt tällä tavalla käsiin tämä näyttää jäävän ainoaksi hankkeeksi joka ei etene ensi vuonna kuten nämä muut selonteon mukaiset hankkeet

sitten oma kysymyshän aina on myös alkoholinkäyttö vesillä ja itse asiassa promillerajakysymykset kuuluvat oikeusministeri braxille

meidän kaikkien itse asiassa ketkä kannamme huolta suomalaisesta pienyrittäjyydestä meidän kaikkien tulee vaikuttaa komissioon europarlamenttiin ja suomalaisiin europarlamentaarikkoihin

minulle on kyllä uusi tieto että meillä olisi ollut ongelmia siinä että emme olisi olleet riittävän aktiivisia sinne suuntaan

tämä selonteko ei tue riittävästi ihmisten tasavertaisuutta eikä sitä että koko maan voimavarat saadaan täysipainoisesti käyttöön

sen perustanahan oli se että suomelle merenkulku on aina ollut kaikista tärkeimpiä asioita jos voi näin sanoa meidän ulkomaankaupan ja meidän koko kaupan kannalta

uskoisin että tällä aika laajallakin arsenaalilla voitaisiin veneturvallisuutta kaiken kaikkiaan parantaa ja tietysti ne asenteet on ehkä se kaikista tärkein kysymys jokaisen veneilijän kohdalla

arvoisa puhemies

kuten myös tuossa edellä ministeri totesi eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta oli aika tiukka silloin siinä että halusi määritellä tätä ajoterveyttä entistä tarkemmin se on ihan oikein koska liikenneturvallisuudesta on kysymys ja näitä lääkärintarkastuksia että ne eivät ole vain kevyellä kädellä tehtyjä perustarkastuksia vaan nimenomaan kohdistuvat ajokykyyn ja ajoterveyden tarkistamiseen

lain tarkoitus on hyvä ja tärkeä eli turvata eläkeyhtiöiden vakavaraisuutta yllättävissä markkinatilanteissa turvata sijoitusten tuottavuutta ja hillitä eläkemaksujen nostopainetta

arvoisa puhemies

tietenkään minä en käyttäisi sellaista puheenvuoroa mitä äsken tässä käytin ellemme olisi miettineet tätä laajasti mitä työurien pidentämiseksi pitää tehdä

silloin ne lähtökohdat olivat merentutkimuslaitoksen perustamisen taustalla ja sitten tulevina vuosikymmeninä tehtäviä tuli lisää ja myös tämä tieteellinen puoli vahvistui merentutkimuksen osalta

ja jos sitten sen ohella aiotaan perustaa erillinen parlamentaarinen työryhmä jossa sitten katsotaan tätä kokonaisuutta tarkemmin niin minusta ei kyllä koko maata kohdella tasapuolisesti tässä menettelytavassa

minusta nyt on tärkeää katsoa tätä europarlamentin päätöstä siitä näkökulmasta miten siellä suhtaudutaan yrittäjyyteen ja sellaiseen lainsäädäntöön jota on ehkä mahdotonta valvoa